on hienoa että sosialidemokraatit pääsivät hallitukseen

sitä kautta tämä on myönteinen uudistus kaikkinensa

suomen linja muuttui yhteinen linja ja nyt tällä hetkellä arvoisa edustaja puumala ja arvoisa keskustapuolue minä toivon että olemme kaikki yhdessä mukana näissä kansallisissa talkoissa joissa me saamme vakuudet meidän tuillemme ja joissa pankkien ja sijoittajien omaa vastuuta edistetään hyvin vastuullisesti

minä olen puhemies sitä mieltä että tämä on sellainen paikka että meidän pitäisi kaikkien pystyä yhdessä katsomaan yhdessä sopimaan

varmasti se perimmäinen tarkoitus tässä niin ministeriöllä ja ministerillä kuin sitten eduskunnallakin on juuri se että ei syntyisi sitä sutta ja sekundaa samalla tavalla vaan ihan oikeasti jokainen kohta pelaisi siinä rakentamisketjussa

arvoisa puhemies

minä halusin nyt vielä käyttää puheenvuoron ja sinänsä toivottaa viisaalle ministerille paljon onnea tässä vaativassa tehtävässä nimittäin eihän se ole helppoa

minä toden totta ihmettelen ja olen hyvin huolissani myös tulevien työpaikkojen osalta siitä kuinka paljon tästä yhteiskunnasta voidaankaan musertaa tällä sanelupolitiikalla mitä hallitus parhaillaan esittää

yksi mielestäni tärkeimpiä niistä on myös se että medialla on täydellinen riippumattomuus ja oikeus toimintaan ja näin ylenkin pitää olla riippumaton tiedonvälittäjä

arvoisa rouva puhemies

tässä nyt puututaan muun muassa juuri näihin kelpoisuuksiin ja niiden määrittämiseen lain tasolla mutta aivan yhtä tärkeää on se että jokainen ketjun osa toimii hyvin

arvoisa valtiovarainministeri kun tulitte uuteen tehtävään onneksi olkoon siitä sanoitte että haluatte puhua enemmän köyhyydestä

tässä nyt tuli jälleen kerran tämä filosofia esiin että kyllä tämä on väärin korjataan sitten myöhemmin tehdään sitten myöhemmin kevennyksiä muuhun

haluan nyt nostaa tässä sen verran kissaa pöydälle että haluan kyllä paheksua sitä että täällä esimerkiksi keskustapuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja timo kalli silloin kun vaikeuksia tuli alkoi vaatia näyttävästi yleisradion toimitusjohtajan eroa

erityisesti minä koen sen niin kun täällä katsoo tätä vaikutusten arviointia kun täällä epäiltiin että lisääkö tämä nyt sitten hintaa tuleeko nyt sitten kalliimmaksi että täällä nimenomaisesti on arvioitu se että niin kotitalouksien aseman kuin yritystaloudellisten vaikutusten osalta tämä voi jopa parantaa sitä tilannetta koska suunniteltavuus paranee ennakoitavuus paranee yhtenäisyys paranee ja on mahdollista saada heti tarkempi käsitys siitä mitä minun käyttäjänä tai asiakkaana tai rakentajana oikeastaan tarvitsee tietää

mutta puhemies aivan kuten edustaja harakka edellä minä kyllä toivon hallitukselta vielä ripeämpää ja terävämpää otetta siihen että saamme tätä veronkiertoa aisoihin

kohtuuhintaisia koteja ihmisille

miksi pitää ensin tehdä tämä virhe

minä olen todella nyt hämilläni tästä perussuomalaisten asetelmasta muutenkin nimittäin ei voi olla totta että edellisellä kyselytunnilla perussuomalainen ministeri käyttää täällä puheenvuoron että nyt on pakko leikata palkkoja nyt on pakko leikata palkkoja

mutta nyt on pieni ongelma tässä nimittäin yritin tästä kehyslinjauksesta ihan suurennuslasinkin kanssa etsiä joitain linjauksia jotka olisivat puhuneet sen köyhän puolesta

miksi ensin pitää tehdä hölmö päätös josta kaikki tietävät että se ei ole oikein se ei ole reilua se ei ole vaalilupausten mukaista ja sitten ajatella että ehkä me sitten joskus tulevaisuudessa korjaamme

mielestäni se ei kerta kaikkiaan ole sopivaa kansanedustajien ja poliittisten puolueiden toimijoiden ei tule tällä tavoin ottaa kantaa kun kaikkien vastuujakojen ja muiden mukaan toimitusjohtaja tästä asiasta ei ollut vastuussa

te teitte jo yhden hyvän liikkeen eli peruitte nämä opiskelija ja nuorisoasuntoihin kohdistuvat leikkaukset ja jos tämä sama tietynlainen hallitusohjelman pikkuinen uudelleenkatselu voisi auttaa niin täältä varmasti tukea tulee sille koska meillä on aika isojakin haasteita kuten tässä tuli esiin

nimittäin sillä jos millä me kuitenkin saamme sitten tänne meille yhteiseen kassaamme niitä tärkeitä euroja joista täällä nyt edellisessäkin keskustelussa hyvin tuli esille että jos niitä ei ole niin sitten mennään lisäleikkauksiin tai hölmöihin päätöksiin

toivottavasti me tässä salissa nyt muistaisimme sen että politiikassa on viime kädessä aina kysymys arvovalinnoista ja siksi esimerkiksi me sosialidemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissamme teemme arvovalinnat siten että me tästä autoveron alennuksesta leikkaamme osan siihen että me pystymme maakunnissa turvaamaan junayhteydet

olin hyvin hämmentynyt siitä

sosialidemokraatit vastustavat tätä esitystä nimenomaan siksi että tämä on kansalaisille äärimmäisen epäselvä ja ei ole kovin eleganttia että esimerkiksi tampereella annettu ääni voi sitten lopulta mennä turkuun vai mitä ed

vielä enemmän tunnen tarvitsevani suurennuslasia myös siinä että täältä ei vieläkään arvoisa valtiovarainministeri löydy sitä paikkaavaa toimenpidettä jolla kokoomus korjaisi petetyn vaalilupauksensa

mielestäni tämä käytös ja politisointi ja tällä tavalla puuttuminen median riippumattomaan asemaan on ala arvoinen näyte ja olisin halunnut kyllä että ed

tämä tilanne on koko ajan vain vaikeutumassa ja siksi olisi tärkeää saada nyt juuri tällainen kokonaisvaltainen ote missä kaikki toimijat valtio kunnat rakentajat rakennuttajat olisivat mukana tämä asuntopoliittinen tupoajattelu ja siihen nähden esimerkiksi se viime kauden sopimus että mal sopimusten yhteydessä kunnat sitoutuvat lisäämään tonttitarjontaa tiettyjä infrahankkeita vastaan oli todella hyvä ja on harmi että tämä ajattelu on nyt revitty täällä pääkaupunkiseudulla alas

tätä en tietenkään soisi ja siksikin myös tässä yhteydessä haluan korostaa että vaihtoehtoja löytyy

sasi

te sanoitte ennen vaaleja kokoomus sanoi silloisen puheenjohtajan suulla että se on perusfilosofia että eläkkeensaajien verotus on yhdenmukainen palkansaajien kanssa

siksi olisi ollut hyvin mielenkiintoista ja hyvin tärkeää myös kansanvallan kannalta että ministeri lindström ja ministeri stubb olisivat voineet hivenen kauemmin olla tässä salissa ja käydä tätä hyvin tärkeää keskustelua

arvoisa puhemies

eli jos tämä on se yksi porras millä osaltaan rakentamisen laatua pystytään parantamaan niin sitä kautta tietenkin myös koko kansantalous hyötyy kun ei tule näitä ikäviä tilanteita mitä tänä päivänä kyllä toden totta mitä aina silloin tällöin vähän ihmetteleekin on päässyt syntymään

ville niinistö nyt ovat kovin tuohtuneita vihreille että te olette tässä vaalilainsäädännön ja myös vaalirahoituslainsäädännön yhteydessä menneet myymään keskeiset periaatteenne

se oli silloin se

minusta kansalaisaloite on hyvä ja myönteinen asia saattaa meidän päättäjien käsiteltäväksi niitä asioita mitä ihmiset kokevat arjessaan epäkohdiksi

sosiaaliturvaa leikataan eläkkeensaajilta opiskelijoilta työttömiltä

puhemies keskeytti puheenvuoron puheajan ylityttyä

pääsääntöisesti suomalainen varmasti osaa rakentaa mutta olen kyllä joskus sanonut että sellaista tietynlaista rakentamisen laatutalkoota tarvitaan ja se liittyy myös näihin homeasioihin ja muuhun

samoin toivon että näkisitte kun eilen käytiin paljon keskustelua työllisyydestä tässä salissa ja niistä toimista mitä tarvitaan työllisyyden parantamiseksi tässä ja nyt rakentaminen kotien peruskorjaaminen että ne ovat juuri sitä ne ovat paitsi inhimillisesti oikein myös työllisyyspoliittisesti hyvin viisaita

olen tyytyväinen että eduskunnassa on valittu linja että kansalaisaloitteet tulevat tarkoin ja asianmukaisesti täällä käsiteltyä niin varmasti nytkin

arvoisa herra puhemies

haluaisin myös ministerin arvion siitä miten tämä on mahdollista koska vihreät nimenomaan kertoivat että heidän tukensa esimerkiksi matti vanhaselle viime syksynä luottamusäänestyksessä riippuu siitä saadaanko kyllin kireä laki

edustaja tolppanen ja erityisesti edustaja tuupainen taidatte nyt unohtaa että hallitus itse asiassa jo viime vuonna leikkasi puoluetukia niin että tässä suhteessa tietenkin totuus menee näin että perussuomalaiset puhuu ja sdp tekee

esimerkiksi rakennusteollisuus alana on minusta siinä mielessä toiminut hyvin että siellähän on nyt ala niin kuin itselähtöisesti alkanut tehdä näitä rakentamisen laatutalkoita jos näin voisi sanoa

kauppalehteäkin kannattaa muuten lukea kun nyt puhutaan niin kovasti siitä lomarahojen leikkauksesta joka on niin hienoa varmasti hallituspuolueiden mielestä

olen liiton kanssa tavannutkin tämän ja muiden asioiden merkeissä ja todennut että siellä tehdään erinomaisen tärkeää työtä omakotiasujien puolesta

mutta puhemies sinänsä kohtuus kaikessa myös tässä puoluetukien leikkauksessa

siellä kerrotaan siitä että verotuloja se syö miljardin verran että tämäkin on sitten talouspoliittisesti hyvin epäviisasta

siinäkään ei tietenkään loputtomiin voi mennä

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi aiemmassa tehtävässäni viestintäministerinä iloitsin siitä kuinka liitto teki isoa työtä huippunopeiden laajakaistayhteyksien edistämisestä pientaloalueille

tässä salissa on paljon kannettu huolta eriarvoistumisesta ja siitä että tätä yhteiskuntaa ollaan jakamassa a ja b luokkaan

summa summarum puhemies näen tämän lakiesityksen myönteisenä yhtenä askeleena jota eduskunta on edellyttänyt näissä isoissa rakentamisen laatutalkoissa

vaihtoehtobudjettimme on pullollaan työllisyyttä edistäviä toimia mutta se ongelma on nyt se että hallituksen linjassa näitä työllisyystoimia ei ole

mutta minä nyt kyllä toivon puhemies sitä että kun täällä tuupainen näin innokkaasti nyt on edelleen leikkaamassa tätä puoluetukea niin toivottavasti te nyt ilmoitatte sitten että te perussuomalaiset tulette vapaaehtoisesti nyt luopumaan siitä osuudesta puoluetukea ettekä käytä sitä tähän isoon kampanjointiin mitä te parhaillaan nyt kunnallisvaaleissa käytte

eli tässä mennään arvoisa puhemies

tietenkin kun nämä haasteet ovat isot ja aloitimme kovin kokonaisvaltaisen monien hallinnonalojen yhteisen lähiöiden kehittämistyön jossa oli mukana myös muuta sektoria kuin pelkästään ministeriöt siellä oli kuntatoimijoita kirkkoa kaikkea muuta yhdessä katsottiin toimia syrjäytymisen tai tämmöisen eriytymisen ehkäisyksi palvelujen säilymiseksi ihmisten asuinalueilla ja kaikkea tätä niin toivon että tätä työtä voitaisiin hallinnonalojen välillä ihan tosissaan jatkaa koska nämä haasteet tulevat vain isonemaan eivät pienenemään ellei systemaattisesti niihin tartuta

kyllä minua ainakin ihmetytti kun kuuntelin tuossa muutama viikko sitten ministeri kataista joka hyvin kataismaiseen tyyliinsä hehkutteli että tämä suomen elvytystarina ja talouspolitiikka on menestystarina se on menestystarina

minä olen myös siitä hirvittävän hämilläni tähän loppuun sanottuna miten voi olla tässä tilanteessa niin että esimerkiksi perussuomalaiset hyväksyvät tämän hyvin oikeistolaisen perusvirityksen

työllisyystoimet puuttuvat sen mukana kaikki

tämä muuten mitä joku kysyi että mitä tarkoitin sillä tulevalla maankäyttö ja rakennuslain arvioinnilla niin tarkoitan sitä että siellä on tällä hetkellä koko laki arvioitavana kaikki pykälät käydään läpi kerätään kaikki palaute mitä tulee eri toimijoilta

teillä nimittäin kyllä ihan hyvännäköisiä mainoksia tuolla tuntuu jo kovasti pyörivän ja sinänsä tietenkin ne rahat ovat teillekin tulleet tarpeeseen

täällä todettiin että nythän on niin kun puhumme päivän akuutista tilanteesta joka toden totta tulee vaikuttamaan työllisyyteen ja työpaikkoihin tulevaisuudessa että hallitus on täysin hypännyt elinkeinoelämän keskusliittoon

samaan aikaan seuraavana päivänä luen isot otsikot sanomalehdistä että suomessa on ennätysmäärä köyhiä

energiatodistuksen avulla asunnon tai talon ostaja pystyy vertailemaan rakennuksen energiatehokkuutta samalla tapaa kuin pystyy nyt vertailemaan kodinkoneiden energiatehokkuutta

kuten tässä jo todettiin kunnallisverossahan on jo progressiota ja itse asiassa sen aikanaan hoiti paavo lipponen niin että olemme tavallaan ottaneet jo etukäteen kopin tästä edustaja tuupaisen mainiosta puheenvuorosta

olette sanonut että on väärin että eläkkeensaajat eivät saisi samoja veronkevennyksiä ennen vaaleja mutta nyt vaalien jälkeen kun budjettivalta on teillä te olette esittämässä epäreilua verokohtelua palkansaajien ja eläkkeensaajien välillä

on huolestuttavaa että kehitys on mennyt siihen suuntaan että tehtyjen arvovalintojen seurauksena tilaa on riittänyt isoille veronkevennyksille mutta samaan aikaan kunnalliset palvelut on jätetty rapistumaan

tämän ison urakan seurauksena tulemme vielä tämän hallituskauden aikana ministeriössä arvioimaan mitä pykäliä maankäyttö ja rakennuslaissa tulee muuttaa

toisaalta voi kysyä palveleeko energiatodistusjärjestelmä olemassa olevien vanhojen omakotitalojen osalta tarkoitustaan

eikö olisi se ihan hyvä idea ministeri

on hyvin tärkeää että tämä kohtelu on tasavertaista ja minä nyt kysyn

se liittyy osittain myös tähän rakennepaperiin minkä hallitus hyväksyi nyt syksyllä

on hyvin tärkeää että linja säilyy edellisen hallituksen linjaa muutettiin tässä ja siksi edelleenkin puhun siitä että kun miettii sitä tulevaisuutta niin eihän se ole tavatonta eri maissa on käytössä näitä erilaisia solidaarisuusveroja ja kaikkein suurituloisimpien erityisiä osallistumisia lamatalkoisiin ja siksi tämä on mielestäni tärkeä kysymys jota pitää todellakin avoimesti pohtia

teoreettinen kulutus joka rakentuu vaikeasti ymmärrettävälle energiamuotokertoimelle voi erota merkittävästi todellisesta kulutuksesta

eikö tässä nyt voisi edes niin käydä että kokoomuksen eduskuntaryhmä olisi jollakin tavalla hellämielinen ja antaisi ainakin ministeri stubbille vapaat kädet sitten tässä äänestyksessä eläkkeensaajien verokohtelun osalta

minä en ymmärrä sitä miten ja miksi kuvitellaan että tämä tilanne millään tavalla olisi tasapuolinen ja kannan syvää huolta siitä että tilanne on tämä

joitain pykälämuutoksia tehdään mutta sellaista kokonaisuudistusta emme tällä hallituskaudella pysty tekemään mutta tätä ajatellen niitä terveisiä äskeisessä puheenvuorossani pyysin

ja vielä eilen täällä keskusteltiin yliopistoista ja sekin näyttää huolestuttavalta että nyt jopa yliopistot jakaantuvat a ja b luokkaan niihin keillä on mahdollisuuksia kerätä ulkopuolisia varoja tai niihin jotka pärjäävät ja menestyvät ja niihin keillä sinänsä on paljon enemmän työtä ja tuskaa tämän oman rahoituksensa kuntoon saattamisessa

miten perussuomalaiset esimerkiksi hallituspuolueena voi hyväksyä tämän ja jopa haluta tätä

tällaisia ovat esimerkiksi energiamuotokerroin tai se että todistus on laadittava jo olemassa oleville pientaloillekin jotka aikanaan on rakennettu erilaisessa tilanteessa ja erilaisten suositusten vallitessa verrattuna nykypäivään

yksi te annoitte tunnustusta tälle hallitukselle kun se toteuttaa nyt näitä t k vähennyksiä bisnesenkelimalleja mitä sanoitte että valmisteltiin

huolimatta hyvistä yrityksistä kuntien rahapula nostaa ryhmäkokoja kouluissa tukipalvelut kärsivät ja nyt tiedämme tämän tuntijakouudistuksen jossa myös tietynlaisia uhkia liittyy koulujen väliseen tasa arvoon

ja haluan muistuttaa siitä mistä tämä keskustelu lähti liikkeelle että viime keväänä koko eduskunta myös hallituspuolueet myönsi että tämä tarve on suuri ja tätä tilannetta täytyy kohentaa

toinen kysymys

arvoisa puhemies

minä toivon oikeastaan että valtiovarainvaliokunnassa voisimme yhteisvoimin kenties tätä rahaa korottaa ja sitä kautta katsoa yhteistyöllä myönteisesti tulevaisuuteen

se perustuu kyllä osin säästöihin mutta myös tulopuolen sopeutukseen

jos me haluamme reilua meininkiä olisi aivan järkevää ja helppoa tässä ja nyt ryhtyä toimiin esimerkiksi siten että me korjaisimme taloutta ja samalla edistäisimme oikeudenmukaisuutta nostamalla sitä pääomaveroa

ja arvoisa edustaja zyskowicz olkaa kiltti ja lukekaa vaihtoehtobudjettimme nimittäin siellä otetaan jopa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa siksi että me panostamme työllisyyteen ja teemme oikeudenmukaisempia arvovalintoja

kolmas kysymys mikä on oikeastaan kaikista häkellyttävin on se että vielä viime keväänä edustaja pekkarinen te itse eräässä puheenvuorossanne tässä salissa vaaditte kulutuskysynnän leikkaamista eli miten ihmeessä se talousoppi nyt sopii tähän tilanteeseen tai silloiseenkaan kevään tilanteeseen

toimitusjohtaja mikael jungner ilmoitti kantavansa vastuuta sen jälkeen kun keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja timo kalli vaati hänen eroaan